mitä tulee täällä tänään mainittuihin vammaisten oikeuksiin koen että meidän velvollisuutemme on ajaa vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen ratifiointi maaliin tällä hallituskaudella

vaikutukset näkyvät kouluissa rauhattomuutena ja erilaisina häiriökäyttäytymisinä

liian usein tämä kriittisyys on osittain nälvivää arvostelua vailla todellista analyysiä rakentavaa otetta tai realistista vaihtoehtoa

energiajuomien säännöllinen käyttö luo ongelmallisen kierteen kun jatkuvaa väsymystä paikataan piristävillä tuotteilla jotka sitten vaikuttavat yöuneen sitä edelleen huonontaen ja jopa lyhentäen

suuri huoleni on että kun tahtotila löytyy seuraavalle hallitukselle jää tärkeä tehtävä turvata riittävät voimavarat käytännön asioiden toteuttamiseen

energiajuomista on mielestäni muodostunut lähes hittituote hyvin nuorille koululaisille jo jopa alakoululaisille

tänään keskustelussa oleva selonteko tarjoaa aktiiviselle ihmisoikeuksien seuranta ja kehittämistyölle varsin hyvän alustan

tässä työssä mielestäni tarvitaan myös meitä päättäjiä

kysymys on siis merkittävästä asiasta koko kansanterveytemme kannalta

eu alueen pitkän aikavälin kilpailukyky työurien jatkaminen ja sisämarkkinoiden toimivuus edellyttävät että työelämän minimisääntely saataisiin toimimaan koko eun alueella ja jäsenmaiden välinen kilpailu huonoilla työehdoilla ja olosuhteilla loppumaan

hyvät kollegat

tämä hallituksen esitys tuo muutosturvan ja siihen keskeisesti kuuluvan työllistymisohjelman piiriin uusia ryhmiä pitkäksi ajaksi lomautettujen ja määräaikaisesta työsuhteesta irtisanottujen joukosta

muun muassa kaupan suunnalta on tullut viestejä siitä että energiajuomien myyntiä olisi tarvetta selkeyttää tämän tyyppisellä lainsäädännöllä mitä edustajakollega seurujärvi esittää

työelämä ja tasa arvovaliokunta painottaa lausunnossaan sitä että kannustava sosiaalinen ulottuvuus vahvistaa kilpailukykyä ei vaaranna sitä

käytännöt energiajuomien myynnissä alaikäisille ovat ilmeisen kirjavia kauppakohtaisesti on hyvin erilaisia tapoja

korostaisinkin tässä yhteydessä että näiden hienojen uudistusten tekeminen on aivan turhaa jos suorittavassa portaassa ei ole tarpeeksi ihmisiä tekemässä näitä työllistymisohjelmia

valiokunta pitää ongelmallisena että selontekoon ei juurikaan sisälly esityksiä sellaisiksi konkreettisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi joilla suomi pyrkisi edistämään sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamista

koulupäivän aikana on hyvin vaikea peräänkuuluttaa vanhempien tai opettajien vastuuta tämän tyyppisessä asiassa varsinkin kun energiajuomien saanti voi olla hyvinkin vapaata

uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen ja asennemuutos energian säästämiseen eri tavoin ovat ne kehityslinjat joille energiapolitiikkamme tulisi entistä voimakkaammin lähteä

kaiken kaikkiaan irtisanomistapauksissa on tärkeää että työllistymisohjelma tehdään ja siinä mainitut toimenpiteet toteutuvat mahdollisimman nopealla aikataululla koska työllistymisen kannalta ajan kuluminen heikentää entisestään tilannetta

seurujärven tekemää aloitetta

toivoa sopii että hallituksen päätökset ovat riittävällä tavalla mitoitettuja niin että turve ja puuhake aidosti korvaavat tuontikivihiiltä

yhteisen maatalouspolitiikan peruslinjaus on ollut maataloustuotannon säilyttäminen unionin kaikilla alueilla mukaan lukien syrjäisimmät ja luonnonolosuhteiltaan vaikeammatkin alueet

keskustelun

päättynyt tähän voi myös neuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä tasa arvo oli

fennovoima lupaan liittyy tällä kertaa jopa poikkeuksellisen paljon merkittäviä kyseenalaisia puolia joista vähäisin ei ole venäläisen kumppanin rooli tässä maailmanpolitiikan tilanteessa

yksi merkittävä tavoite on byrokratian karsiminen niin maatalouspolitiikassa kuin maaseudun kehittämispolitiikankin puolella

tämä hallituksen esitys on tervetullut uudistus varsinkin koulunkäyntiavustajien kannalta

tähän asti heidän asemansa on ollut jopa käsittämättömän huono

vaikka ydinvoiman myötä seuraa positiivisia asioita kuten sähkön hinnan halpeneminen parempi energiaomavaraisuus ja positiiviset alueelliset työllisyysvaikutukset liittyy näihin myös merkittäviä negatiivisiakin puolia ja kysymysmerkkejä

jo valmiiksi matalan tulotason töissä on kohtuuton tilanne että pitkän tauon ajan lukukausien välillä ei ole ollut mahdollisuutta saada palkkaa eikä toisaalta työttömyyskorvaustakaan

on helppo yhtyä maa ja metsätalousvaliokunnan toiveeseen siitä että varsinaisen eu asioiden valmistelun ohella tulevaisuudessa yhä enemmän panostetaan ennakoivaan ja strategiseen suunnitteluun

kun arvioidaan ydinvoimaloiden työllisyysvaikutuksia ja verotuloja on syytä huomioida realistisesti ne ongelmat joita muun muassa ydinvoimarakentamiseen on liittynyt

suomalaisten työehtojen polkeminen ja työsopimuslakien rikkominen eivät ole tätä päivää toivottavasti ei niillekään edustajille jotka äänestävät fennovoiman puolesta vedoten työllisyysvaikutuksiin

kun työsuhde katkeaa joka vuosi niinkin pitkäksi ajaksi kuin koulumaailmassa eli pariksi kuukaudeksi tai jopa pidemmäksi aikaa seurauksena on ansiotuloon kuuluvien etuuksien muun muassa eläke etuuksien leikkaantuminen

kaiken kaikkiaan kun miettii ydinvoiman lisärakentamisen vaikutusten aikajännettä kysymys on käsittämättömän kauaskantoisesta päätöksestä

kiitos

lisäydinvoiman hyödyt tulevat vielä suhteellisen nopealla aikataululla kun verrataan siihen että haittojen kanssa painivat vielä useat tulevat sukupolvet

heidän työnsä on erittäin arvokasta

kannan huolta silti työvoiman saamisesta tulevaisuudessa näihin töihin näin heikoilla työehdoilla

vaikka tilanne nyt siis paranee huomattavasti koulunkäyntiavustajien työn kokonaistarkastelua on syytä jatkaa niin valtio kuin

olisi ollut hankkeiden tasapuolisen kohtelun nimissä hyvä käsitellä molemmat hankkeet samalla tavalla samalta viivalta

tehokas ja päätoiminen opiskelu ei nykyoloissa aina ole mahdollista jos opintotuki ei ole riittävä opintojen rahoitusmuoto opinnot eivät edisty riittävästi opintotukiaikana tai opintotukea ei käytetä suunnitelmallisesti

arvoisa herra puhemies

tämä hallituksen postilakiesitys sisältää monia epäkohtia eikä se mielestäni sovellu hallituksen esittämässä muodossa suomeen eikä maamme postijärjestelmään laisinkaan

näinhän todellakin on ja ihmettelen että kun hallitus nyt selkeästi tiedostaa tilanteen miksei se tee asialle muuta kuin tähän esitykseen liittyviä hyvin pieniä korjauksia jotka sinänsä eivät ainakaan selkiytä hankalaa ja byrokraattista tukiviidakkoa nuorten silmissä

jotta työurien pidentämisen suhteen voitaisiin aidosti odottaa jotain parannusta tulisi opintotukijärjestelmän olla opintoja tukeva ja sen tulisi mahdollistaa täyspäiväinen opiskelu

tämän lainsäädännön tuominen pitkien etäisyyksien harvaanasuttuun suomeen tuottaa suuria ongelmia

monet hallituksen linjaukset uudistavat ihmisten arkea valtavan paljon

toisaalta myös eu lainsäädännön perusperiaatteena olevan vapaan kilpailun ulottaminen uusille alueille on ongelmallista

opintotuen sitominen indeksiin muiden perusturvaetuuksien tapaan olisi keskeinen askel oikeaan suuntaan ja sitä on täällä tänäänkin keskusteluissa kaivattu ja tätä ehdotti myös opetus ja kulttuuriministeriö

postipalveluiden avaaminen päästäen markkinoille yksityisiä yrityksiä niin että niiden ei tarvitse jakaa postia joka päivä eikä joka puolelle maata tuo tilanteeseen sekavuutta ja mahdollistaa epäterveen tilanteen markkinoilla etenkin kun palvelut on pakko turvata jättämällä tämä yleispalveluvelvoite itellalle

tällaista on tapahtunut tässä vajaan vuoden aikana

kaikki vanhat rakenteet joista moni on edelleen ihan toimiva tai jotka vähintäänkin voitaisiin uudistaa toimiviksi ollaan päätetty jostain kumman syystä romuttaa

tämä on aivan nurinkurista politiikkaa kun samaan aikaan puhutaan työurien pidentämisestä ja jopa määrätyillä aloilla työvoimapulasta

onko edessä kenties irtisanomisia ja nyt jo paikoin täysin ala arvoisten työehtojen polkemista tai niiden jatkumista edelleen

hyvinvointivaltio suomi ollaan purkamassa lyhyesti sanottuna yhtiöiden suomeksi ja sitä kautta myös hyvinvointi altistetaan osittain pelkästään rahalle

vaikka nyt tällä lailla ei suoraan oltaisikaan heikentämässä palveluja voi tämän lain hyväksyminen hyvinkin olla lähtölaukaus sille kehitykselle joka muutamien vuosien päästä johtaa haja asutusalueiden postipalveluiden heikentämiseen

voisipa jopa näin korkean työttömyyden aikoina ajatella niin että olisi parempi huolehtia siitä että opiskelijat voisivat keskittyä opiskeluun työnteon sijasta

hallituksen pohjaton markkinausko on kantava piirre monissa päätöksissä ja myös tänään täällä salissa ollaan useassa puheenvuorossa niistä puhuttu ja niitä pohdittu

nimittäin opiskelijan ei sen mukaan jatkossa olisi mahdollista nostaa pelkkää asumistukea eli asumistukikuukausi on tarkoitus määrittää tukikuukaudeksi

voidaan vain arvella miten vaaleissa olisi käynyt jos hallituspuolueet olisivat rehellisesti ennen vaaleja kertoneet näistä aikeistaan joita nyt ovat toteuttamassa

tästä tulee sellainen mielikuva osittain itselle että hallitus haluaa pitää opiskelijat tarkasti kontrollissa ja tämmöinen kaikenlainen luovuuden käyttäminen päivittäisessä elämisessä tehdään osittain mahdottomaksi

sen sijaan että hallituksessa oltaisiin keskitytty tekemään tekoja kasvun ja työllisyyden eteen olettekin askarrelleet yhtiöiden suomen parissa

vaikka kehyspäätöksiin sisältyy suhteellisen kattava työllisyyspoliittinen paketti tänään sitä on kai nimitetty lindströmin pihviksi minusta on jotenkin työttömiä aliarvioivaa että siitä puhutaan niin se ei rakenna työttömille ihmisille tulevaisuudenuskoa

vehkaperä toi niitä hyvin esille omassa puheenvuorossaan mutta odotan lähes innolla mitä nykyisten hallituspuolueiden vaaliohjelmissa ja papereissa luvataan opintotuen sitomisesta indeksiin

työttömille on tarjolla kun paperia tarkemmin tutkii lähes pelkästänsä keppiä ja samalla työllisyyden rakennuspuut puuttuvat miltei kokonaan tästä paketista

niitä tarvitaan nyt kipeästi lisää ja minä voisin väittää että niiden kautta myös saadaan pitkäaikaistyöttömiä kaikista parhaiten töihin

arvoisa rouva puhemies

minä toivon että te pystytte sen toteuttamaan ja myös keksitte tässä loppuvaalikauden aikana aitoja tekoja siihen mutta tällä hetkellä näen sen oikeasti siellä kaukaisessa horisontissa

opiskelijan opintososiaaliset edut koskevat vain päätoimisia opiskelijoita

silti meillä on monia ihmisiä joiden arki muistuttaa täydellisesti opiskelijan arkea mutta ilman opiskelijan virallisen statuksen tuomia etuja

sdpllä puolueena on ollut useita esityksiä työllisyyden parantamiseksi ja onneksi esimerkiksi tämä rinteen työllistämisseteliajatus on nyt otettu jo käyttöönkin

arvoisa rouva puhemies

enkä lähde toistamaan mutta tänään tässäkin keskustelussa moneen kertaan toistetut avauksemme ovat vapaasti edelleen käytettävissänne ja mielellämme niissä olemme teille tukena

toinen ongelma on se että korkeakoulutukseen pääsemisen suhteen on tehty miltei pakolliseksi erilaiset varsin kalliit pääsykokeisiin valmistavat kurssit

naisten ja miesten välistä tasa arvoa käsitellyt selonteko herätti työelämä ja tasa arvovaliokunnassa paljon keskustelua ja asiaa taustoitettiin laajasti

mollivoittoinen puheenvuoro myönnän sen mutta on myös piinallista seurata tätä hallituksen politiikkaa joka koostuu niin kuin alussa jo totesin näistä valtavista loikista osittain sellaiseen pimeyteen ja harmauteen ja ihmisten epätoivoon

joillekin tasa arvo merkitsee lähtökohtaisten mahdollisuuksien tasa arvoisuutta ja toisille riittää vasta se että toiminnan tasolla tasa arvo on kohdallaan

meillä on melkoinen kirjo erilaisia harjoittelupaikkoja ja erilaisia opiskelutapoja jotka ovat keskenään hyvin epätasa arvoisia

olennaista tässä ajassa kun työttömyys etenkin nuorisotyöttömyys on korkealla olisi että kynnys kaikenlaiseen opiskeluun olisi mahdollisimman matala

ottamatta sen enempää kantaa himasen raporttiin ja sen tilaamisessa käytettyihin toimintatapoihin on todettava että tulevaisuusselonteko on tärkeämpi kokonaisuus kuin tämä kohu joka on ollut päällänsä

olennaista on silloin tyydytäänkö hakemaan nykyistä tasa arvoisempaa tilannetta vai tavoitellaanko täydellistä tasa arvoa jollain elämän alalla

monesti on ihan arkipäivää että opiskelu tai harjoittelupaikan vastaanottaminen voi kilpistyä siihen että esimerkiksi matkakustannukset tai muut opiskelukustannukset nousevat liian korkeiksi